mitä tulee näihin yksityiskohtiin lain sisällöstä ja sen toimeenpanosta tarkemmin eläinkohtaisilla asetuksilla se on sitä tulevaa työtä ja tärkeää sellaista mutta sen sijaan en hyväksy väitettänne että olisin lakkauttanut eläinsuojeluasiamiehen tehtävän jonka te olitte ainoastaan kahden vuoden määräajaksi perustamassa

valitettavasti edustaja sasi poistui hän teki varmasti tarkkaa työtä säätytalolla taloustyöryhmäneuvottelujen vetäjänä

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies tuosta ensi vuoden budjetista edelleen valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi totesi että tässä on nyt paljon teknisiä muutoksia

katsomme että myös pitkäaikaistyöttömällä on oikeus yksilölliseen perusturvaan riippumatta vanhempien tai puolison tuloista

hyvä pääministeri voisin pitää samanlaisen talouskatsauksen ja selittää miten se vaikuttaa meidän kotoisiin päätöksiimme mutta oikeudenmukaisuudessa on keskustan mielestä kysymys siitä että vaikeinakin aikoina kaikkein pienituloisimpia pyritään suosimaan heitä joilla toimeentulo on niukin

ainakin kuntien kiinteistöveromuutokset olivat ilmeisesti hyvin viimeistä piirtoa myöten mietittyjä vaikutuksineen ja olisin kysynyt onko tästä vaikutusarvio olemassa kuinka monta työpaikkaa tuo kotitalousvähennyksen heikennys tulee merkitsemään miinusta

myös nuo tekniset muutokset kertovat hallituksen politiikan epäonnistumisesta

demokraattinen oikeusvaltio nojaa yhdenvertaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa puututtiin omaishoidon järjestelyihin ja tilaan suomessa

valtiovallan erityisenä tehtävänä on huolehtia myös niistä suomalaisista joilla ei ole edustajia näissä pöydissä tai muutoin vahvoja edunvalvojia ja rahan valtaa

tuo määräaika kului loppuun ja valtiontalouden säästöjen takia on erittäin monia tehtäviä tärkeissä asioissa jouduttu lakkauttamaan

ensimmäinen tekninen muutos

te rajoitatte sitä kyllä kiitos edes siitä mutta se että annatte eu ja eta alueen ulkopuolelle virrata yrityksiin korkomenoja ilman että niitä suitsitaan on leväperäisyyttä eikä veroparatiisien tukkimista

omaishoidon tuen verovapaus puolestaan olisi merkittävä kädenojennus omaisiaan kotona hoitaville ja erittäin pitkää päivää tekeville ihmisille joille vastuullisuus itsestään ja läheisistään on totisinta totta

suomen puhdas maaperä runsaat vesivaramme ja tehokas energian ja ravinteiden käyttö yhdessä kehittyneen teknologian ja korkean osaamisen kanssa ovat arvokkaat voimavaramme

kun velkaa ei ole varaa ottaa on katsottava onko meillä sellaista varallisuutta jota voitaisiin käyttää nykyistä paremmin synnyttämään investointeja ja luomaan lisää työpaikkoja

omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa omaishoitaja ja hoidettava asuvat

hallitus on varmaan siitä onnellinen että johonkin menee vähemmän mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä että suomen energiapoliittiset tavoitteet eivät ole toteutumassa

keskusta omassa vaihtoehdossaan olisi ottanut miljoona euroa päivässä vähemmän velkaa

biotalous ja kiertotalous tulevat varmuudella olemaan keskeinen osa suomen uutta menestystarinaa

on syytä muistaa että hallitusohjelma laadittiin epärealistisille kasvuodotuksille

arvoisa puhemies

me olisimme antaneet vähemmän veronkevennyksiä suurituloisille ja sillä varmistaneet palveluitten päivähoidon koulun terveyspalveluiden ja vanhustenhuollon rahoituksen

sen vuoksi keskusta on esittänyt ja lähes kaikki puolueet tukeneet ajatusta että omaishoidon tuki siirrettäisiin kelan maksettavaksi ja järjestettäväksi jolloin yhdenvertaisuus asuinkunnasta riippumatta toteutuisi

emme hyväksy sitä että viljelijöiden tuet maksetaan vasta hamassa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

uusiutuvan energian käyttö ei lisäänny

se on päivänselvää

sitä menestystä rakentavat myös maanviljelijät

keskustan vaihtoehdossa katse ei ole vain ensi vuodessa vaan tulevaisuudessa

äsken toistitte sen kristallinkirkkaan kannan täällä että hallitus ei hae nato jäsenyyttä tällä kaudella eikä sellaisia suunnitelmia ole

rahasto tekisi oman pääoman ehtoisia sijoituksia

hallituksen vastuulla on että pakotteita koskevissa eu neuvotteluissa saavutetaan suomen edun mukainen ratkaisu ja ratkaisu tarvitaan tänä syksynä

me olisimme ottaneet enemmän kansainvälisten suuryritysten keinottelua rajoittamalla ja ohjanneet sen suomalaisten pienyrittäjien hyväksi ja siemenrahoiksi alueellisiin investointeihin

tarjoamme vähemmän velkaa ja parempaa elämää ensi vuoden jokaiselle päivälle mutta myös valoisampaa näkymää siitä eteenpäin

ne ovat perusteltuja koska juuri eun ulkopuolella toimivat pahimmat veroparatiisit jotka mahdollistavat yrityksille kikkailun

kysyn valtiovarainministeriltä

toinen omaishoitoon liittyvä epäkohta on se että oikeus omaishoitajien vapaapäiviin ei toteudu kaikkialla sen vuoksi että ei ole näitä lomituspalveluja saatavissa ei saa sijaishoitajia kotiin tai toisaalta ei ole paikkaa mihin hoidettavan voi viedä

ei kulu rahaa kotimaisen uusiutuvan tukemiseen rahat kuluvat siihen että ulkomailta tuodaan hiiltä suomeen entistä enemmän

pitävätkö julkisuudessa olleet tiedot paikkansa että te saitte valita tuleeko takuueläkkeeseen parannusta vai jätetäänkö kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset ulkopuolelle

tilanne on se että kilpailukykymme on rapautunut vaihtotaseemme sukeltaa pakkaselle valtion velkaantuminen ei ole taittumassa kuten hallitus lupasi työllisyys heikkenee ja ongelmat kasaantuvat

onko teitä tulkittu väärin vai miksi emme saa tätä kristallinkirkasta viestiä ulkomaisesta mediasta

tuulivoiman osalta uusiutuvan energian käyttöön käytettävien rahojen vähennys kertoo siitä että hankkeet seisovat

viikonloppuna tosin toinen päähallituspuolue sdp antoi epäluottamuslauseen hallituksen tähänastiselle politiikalle etenkin viimeisimmän kehysriihen päätöksille

me olisimme antaneet kädenojennuksen myös pienten lasten vanhemmille joille te käännätte selkänne ohjaa malla kaiken sosiaalipoliittisen liikkumavaran vain työttömyyskorotuksiin

olemme kovin huolissamme hallituksen toimintakyvystä sillä viime aikoina hallitus on pikemminkin keskittynyt valitettavasti pieniin keskinäisiin kinasteluihin sen sijaan että se olisi ratkonut ponnekkaasti talouden suuria haasteita kuten odottaa sopisi

on hyvä että oikeusasiamies näihin puuttuu

suomessa on valtava määrä tuulivoimahankkeita mutta lupaprosessien ja kaavoituksen hitauden takia nuo tuiki tarpeelliset investoinnit uusiutuvaan energiaan eivät etene

keskustan esittämä kasvurahasto ei sisältäisi toimialarajoituksia sillä valtion tehtävänä ei ole valita voittavia aloja vaan luoda edellytyksiä kaikenlaiselle yritystoiminnalle

kemikaaliviraston startti on käsitykseni mukaan ollut hyvä suomessa rekrytoinnissa on onnistuttu ja suomi on saanut kiitosta siitä että tämmöisen keskusviraston rekrytoinnissa myös työntekijöitten muita tarpeita on hyvin huomioitu

tämä on arvovalinta kuten olette monesti todennut valtiovarainministeri urpilainen

kansainvälinen yhteistyö itämeren ympärillä on erittäin tärkeää ja siinä itämeri parlamentaarikkojen sekä sitten itämeren alueen ministereitten itämeren neuvostossa tekemä yhteistyö on sillä tavalla poikkeuksellisen merkityksellistä että tässä yhteistyössä myös venäjä on mukana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministerin julistus on kaunista kuultavaa mutta käytäntö ja todellisuus koulutuksessa eivät valitettavasti vastaa antamaanne kuvaa

kuten aiemmin totesin eläinten hyvinvoinnin parantaminen ja eläinsuojeluvalvonnan varmistaminen ovat tuon lainsäädännön suuria tehtäviä

esitämme omassa vaihtoehdossamme oikeudenmukaisia ja kansalaisten yhdenvertaisuutta lisääviä menoesityksiä budjettiin

arvoisa puhemies

eilen kuulimme hyviä uutisia

arvoisa puhemies

suomi tarvitsee viime syksyn työmarkkinasovun jatkoksi keskustan ja muun opposition esittämän kasvu ja työllisyysohjelman

infra oy voisi toteuttaa suuria väyläinvestointeja

te mainostatte kyllä yhteiskuntatakuuta mutta esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa keskeyttämisprosentit ovat erittäin suuria

ja kuten tiedämme erittäin monet itämeren ongelmat olkoonpa sitten kyse ravinnekuormituksesta myrkkykuormituksesta liikenneturvallisuuden riskeistä öljyvahinkoriskeistä kytkeytyvät tavattoman paljon myös venäjän toimintaan

tosin tuo investointipäätös oli kyllä tehty ennen kuin minkäänlaisia lupauksia sähköveron alennuksesta oli ilmassa mutta mistä google hankkii tarvitsemansa sähkön

torjumme myös epäoikeudenmukaisia leikkauksia

niihin kuuluvat eläinten pitopaikka hoito kohtelu eläinjalostus eläinkilpailut kaikki tämänkaltainen ja on turha yrittää ministerin ottaa vielä yksityiskohtiin kantaa

täällä puhutaan vastuusta ja pääministeri katainen totesi viime viikolla että ilman menetyksiä tuskin tästä kriisistä selvitään

esitämme miten rahoitamme lisämenot muutamalla veronkorotuksella ja erityisesti haluamme keskittyä siihen ja haastaa hallituksen sillä miten pitkän aikavälin vaje suomen taloudessa oikaistaan millaisia rakenteellisia uudistuksia suomessa tarvitaan

infra oy voisi myös hankkia omistukseensa fortumin sähkönsiirtoverkon ettei se päädy ulkomaisiin käsiin

tämä myös korostaa sitä että ehkä on hiukka yllätys tuo käsittelyjen ja resurssien tarve mutta toisaalta tästä voinee myös päätellä sen että kun suomi sai kemikaaliviraston tämän kyseisen viraston painoarvo tulee tulevaisuudessa nousemaan ja on hyvin mahdollista että siitä kasvaa suurempi virasto kuin sitä myönnettäessä kuviteltiinkaan

sillä tavoin ainoastaan yhdessä toimimalla oikeasti voidaan näihin itämeren uhkatekijöihin vaikuttaa

sovun löytyminen sosiaali ja terveyspalvelujen uudistamisessa on osoitus kokoavan politiikan mahdollisuuksista ja silloin aloite ja ratkaisun keskeinen sisältö tulivatkin oppositiolta

tätä eläinsuojelulain uudistusta tehdään laajassa työryhmässä ja esimerkiksi tällä viikolla tapasin eläinsuojelujärjestöjä joitten näkemyksiä kuulin liittyen tähän eläinsuojelulain valmisteluun

nyt on kyse siitä kuinka suuriksi noitten kokonaisvastuitten annetaan kasvaa

sosialidemokraatit jotka ovat korostaneet pankkien vastuita ajavat nyt ja kokoomus perästä seuraa pankkien pääomittamista yhteisellä kriisirahastolla

tuon helcomin itämeren suojelusopimuksen konkreettisine toimineen joka joitain vuosia sitten sovittiin toimeenpano nyt etenee mutta valitettavasti vähän vaihtelevasti koska tuntuu olevan puutteita vielä siellä perustietojen eli numeroitten tasolla

arvoisa puhemies

työttömyys turvattomuus eriarvoisuus ja palvelujen heikkeneminen ovat todellisuutta niin tyhjenevillä kuin kasvavilla seuduilla

myös siitä yksityiskohdat ovat yksi toisensa jälkeen rapisseet ja musertuneet kuin rusinat pussin pohjalla kuivassa

talousvaihtoehtomme koostuu seitsemästä lakialoitteesta jotka edustajamme tulevat yksityiskohtaisemmin esittelemään vielä myöhemmin

eriarvoistumista ovat lisänneet hallituksen tekemät leikkaukset kuntien valtionosuuksiin